haluan siis lopuksi vielä todeta että teollisuusmaiden vastuuta kehitysmaiden auttamisessa ja tukemisessa ilmastopolitiikan alalla ei voi liikaa korostaa

tämä jättitilaus osoittaa että kiinan markkinat ovat auki myös ulkomaisille yhtiöille kunhan niiden kustannustaso ja teknologia ovat riittävän houkuttelevia

jotta suomi olisi tarpeeksi suuri toimija kansainvälisillä markkinoilla meidän tulisi vahvistaa yhteistyötä tämän alan tutkimuslaitosten ja yritysten välillä pohjoismaissa ja yhdessä markkinoida tietotaitomme

kysynkin sen vuoksi mitä hallitus aikoo tehdä ja on tehnyt tämän asian edistämiseksi

suomen hallituksen on jatkossakin toimittava niin että pahimmat uhkakuvat voidaan välttää lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä voidaan estää uusien talouskriisien syntyminen

luottamuksen pikainen palauttaminen niin kreikan kuin italian talouteen on tällä hetkellä tärkein asia johon kaikkien euromaiden on sitouduttava

finländarna vill att finland ska vara aktivt och ansvarsfullt i den globala världen och bidra till att minska fattigdomen och öka tryggheten i världen

den ekonomiska krisen har ökat osäkerheten i samhället och aktiverat diskussionen om hur vi kan skapa tillväxt och nya arbetsplatser

med de lagförslag som vi nu behandlar här i

suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa kritisoidaan siitä että kehitysyhteistyön rahoittamiseksi ei ole kehitetty uusia innovatiivisia rahoitustapoja

monelle yritykselle voi nykyään olla vaikeaa löytää rahoittajia jotka ovat halukkaita ottamaan riskin joka on kytketty uuteen toimintaan

lisäämällä pohjoismaista yhteistyötä kehityspolitiikassa vahvistettaisiin sen vaikutusmahdollisuuksia ja tehokkuutta

pohjoismaisen puolustusyhteistyön ja kriisinhallintatoiminnan syventämisen eteen tehdään jo nyt paljon

tavoitteena on saada lisää yksityistä pääomaa alkuvaiheessa oleviin yrityksiin

pitkälle menevä pohjoismainen yhteistyö kehityspolitiikassa olisi luontevaa jatkoa yhteisen pohjoismaisen ulko ja turvallisuuspolitiikan syventämiselle

nämä afgaaninaiset syyllistetään siitä että he ovat paenneet kodeistaan joissa heidät on pahoinpidelty ja joissa he ovat joutuneet elämään pakkoavioliitoissa

monet näistä maista sijaitsevat afrikassa saharan eteläpuolisella alueella ja monissa maissa on konflikteja sotia ja levottomuuksia

kansainvälisen yhteisön tulee tukea paluuta rauhaan lasten mahdollisuutta käydä koulua ja ruuan lääkkeiden ja turvan saamista kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville

meidän köyhimpiä ja hauraimpia maita koskevaa osaamistamme on syvennettävä niin että kehitysapu kohdennetaan oikealla tavalla ja että se tuottaa parhaimman mahdollisen tuloksen

tämän on tapahduttava yhteisiä sääntöjä noudattamalla ja siten että kaikki voivat luottaa näin tapahtuvan

luotettava ja toimiva yhteiskunta perustuu kaikkien osallistumiseen yhteiseen ylläpitoon ja tämän kustantamiseen verovaroin joista yhdessä vastaamme

työnteon pitää olla kannattavaa mutta työnteon ja elinkeinotoiminnan on myös perustuttava selviin pelisääntöihin joita on noudatettava

tämän vuoksi porsaanreiät on tunnistettava ja tukittava ja talousrikollisuus on tuomittava ja siitä on rangaistava

valtio menettää joka vuosi satoja miljoonia euroja harmaan talouden vuoksi

yrittäjyys saa voimavaransa hyvistä ideoista

tällä lakialoitteella hallitus pyrkii kannustamaan yrittäjyyttä ja yksityisten sijoittajien halua osallistua uusien kasvuyritysten luomiseen mikä on erittäin kannatettavaa

vuoden päästä voi olla tarve arvioida lain menestystä ja tarvittaessa tehdä eräitä muutoksia

undersökningen visar att den svarta ekonomin har ökat särskilt i byggnads restaurang och transportsektorerna samt inom fastighetsförmedlingen

nu behandlar vi ett lagförslag som innebär att havsforskningsinstitutet upplöses och spjälks upp mellan meteorologiska institutet och finlands miljöcentral

skrämmande är uppgifterna om att finland är en del av den internationella kriminella svarta ekonomin

värderade talman

kun pohjoismaiden neuvoston ympäristö ja luonnonvaravaliokunta hiljattain kävi euroopan parlamentissa kävimme keskusteluja pohjoismaisten meppien kanssa muun muassa ilmastopolitiikasta maatalouspolitiikasta biopolttoaineista ja kemikaalien haitallisista vaikutuksista arkielämässä

moniin kysymyksiin ei ole saatu vastausta

antibioottien käytön rajoittaminen on nousemassa lähiaikoina esille eussa tässä one health aloitteessa

asialla eivät ole amatöörit

myös suomen ympäristökeskus on ajoittain käyttänyt merentutkimuslaitoksen tiloja

tämän vuoksi talousrikollisuutta tutkivien ja torjuvien viranomaisten välillä tarvitaan myös jatkuvaa toimintaa ja hyvää yhteistyötä sekä osaamista

tämä on mielestäni erittäin hyvä esimerkki sellaisesta asiasta jossa pohjoismaat yhteisellä strategialla yhteisellä näkemyksellä voisivat saada äänensä kuulumaan paremmin

ei pidä paikkaansa että hallitus olisi laiminlyönyt nuoria kuten etenkin vasemmistoliitto tässä väittää

nyt merentutkimuslaitos on kohtaamassa saman kohtalon

hallitus on muun muassa lisännyt tukea työpajatoiminnalle lisännyt opiskelupaikkoja ja panostanut etsivään nuorisotyöhön ja näillä toimenpiteillä on todellakin ollut vaikutusta

toimivasta tutkimusympäristöstä läheisessä yhteydessä ilmatieteen laitokseen tutkijat hajautetaan nyt eri puolille kaupunkia

yhteistyökumppaneita on paljon

suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön mukaan tämä vahvistaa itämeren tutkimusta ja arvostelijat vain levittävät huonoa ilmapiiriä

pitää tietenkin paikkansa että tämä määrä nuorisotyöttömiä on edelleenkin liian korkea

tämän vuoden talousarviossa lisättiin syyttäjälaitoksen tuomioistuinten ja ulosoton voimavaroja talousrikollisuuteen liittyvien asioiden käsittelyn mahdollistamiseksi

tietojen mukaan suomen ympäristökeskus suunnittelee muuttoa viikin kampusalueelle joka on kehittymässä biotieteiden ja ympäristön tutkimuskeskukseksi

kaikki nämä toimenpiteet osoittavat hallituksen suhtautuvan erittäin vakavasti harmaaseen talouteen ja päättäneen sen määrätietoisesta torjumisesta

ärade talman

hallitus ja eduskunta ovat myös viime vuoden puolella päättäneet käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden käyttöön ottamisesta rakennusalalla

laki tulee voimaan huhtikuusta

meidän on ehkäistävä segregaation syntyminen yhteiskunnassa

vaatimukset toimeksiantajien ilmoitusvelvollisuuden laajentamisesta rakennustyömailla työskentelevistä lisääntyvät samoin

onhan se tietenkin niin että jos lapsilta ja nuorilta kysytään että haluatteko opiskella sitä ja tätä niin jos he kokevat että joku aine on vaikea tietenkin he vastaavat että no en mielellään halua